olen samaa mieltä että nyt on tärkeää se että kun tällä hetkellä ei olemassa olevia vakuutustuotteita ole riittävästi niin nyt pitää markkinoiden oikealla tavalla toimia

meillä on tuossa jollain toisella sektorilla ollut valiokunnan tiedossa että tämä markkinamekanismi ei ole aivan riittävän hyvin lähtenyt toimimaan

nyt on tärkeää että se viesti lähtee liikkeelle

tässähän voi olla niin että kun markkinat toimivat niin malli voi olla viljelijöille hyvinkin edullinen riippuen siitä minkälaisia vaihtoehtoja tulee tarjolle

aikaa tähän prosessiin on ainakin riittävästi

me maa ja metsätalousvaliokunnassa varmasti nimenomaan tämän asian tiimoilta tulemme käymään kyllä perusteellista asiantuntijakeskustelua

odotetaan nyt rauhassa neuvottelujen etenemistä ja lopputulosta

millä aikataululla nämä tärkeät neuvottelut nyt etenevät

oli mieluisaa kuulla että oppositiolta on tullut vahvaa tukea tälle hyvälle hallituksen esitykselle oikeastaan yhtä edustajaa lukuun ottamatta mutta hyvä jalkapallomies on hänkin niin että jotakin kehua sinnekin suuntaan

jotkut ovat kiinnittäneet huomiota konesalialan työllistyvien määrään suhteessa investointeihin

onkin totta että tällä päätöksellä ei paikata niitä menetyksiä joita meillä on viime aikoina ollut esimerkiksi metsäsektorilla tai vaikkapa teknologiateollisuudessa

nyt kuitenkin puhutaan sadoista uusista työpaikoista suomeen ja nyt tällaisessa taloudellisessa tilanteessa niitä kyllä tarvitaan

arvoisa puhemies

uutisista kuulimme että ruotsissa on myyty sikaa nautana taisi olla vielä väriaineilla höystettynä

nyt kun tässäkin keskusteltiin siitä että ruuan hinta on noussut niin tuottajillahan tämä nousu ei ole näkynyt ja monista puheenvuoroista kuulimme että tilanne on hankala

näitten julkisten hankintojen osalta on puhuttu siitä hintakriteeristä

nostaisin tässä esille erityisesti nämä suomalaiset eläinsuojelukriteerit jotka olisivat aika merkittävä osa tätä kilpailua

miten hallitus aikoo toimia siinä asiassa että suomalaisen hankinnan osana merkittävästi tulisivat nämä eläinsuojelukriteerit esille

pitää paikkansa että maa ja metsätalousministeriö on ollut valtiontalouden tasapainottamisessa mukana etupainotteisesti

tasapuolisuus on tärkeää ja se toteutunee vaalikauden aikana

samaan aikaan käydään suomalaisen maatalouden kannalta tärkeitä cap neuvotteluja

kysyisinkin asianomaiselta ministeriltä

arvoisa puhemies

metsäteollisuuden suunnittelemat uudet investoinnit ovat iso asia kansantaloudelle ja työllisyydelle

esitetty metsähakkeen tuotantotuen puolittaminen rankapuun osalta uhkaa kuitenkin mitätöidä energia alalla jo tehtyjen investointien hyötyjä

niin kuin edustaja nylund tuossa hieman tätä sivusi suomessa alueelliset eroavaisuudet metsähakkeen käytössä ovat suuria ministerikin tämän totesi

olen ymmärtänyt että hallituksen esityksen valmisteluvaiheessa erilaisia näkökohtia on pyritty hiomaan yhteen mutta työ jäi siinä yhteydessä kesken

omasta mielestäni myös asiantuntijakuulemisen yhteydessä nämä toimijat on kyllä saatettava vielä yhteen ja löydettävä jonkinmoinen ratkaisu joka ensinnäkin huomioisi näitä tukitasoja ja ennen kaikkea myös sitä byrokratiaa joka tässä hallituksen esityksessä ilmisel västi on mukana

tämän esityksen yleisperusteet vaikuttavat minunkin mielestäni asiallisilta

myös todetaan että tällä esityksellä on vähäisiä vaikutuksia koulutustasoon ja suorituskykyyn

on kuitenkin syytä huomioida että varusmiespalvelus ei voi olla pelkkä taitojen opettelun intensiivikurssi

sotilaskasvatus edellyttää myös olemista sotilaana määräysvallan alaisuudessa ja tottumista siihen

mutta se on kyllä todettava että särkymävaraa varusmiesajan lyhentämisen suhteen ei ole kyllä tämän jälkeen enää päivääkään

arvoisa puhemies

kilpailuvirasto väittää että suuri suomalainen maidonjalostaja on nostanut perusmaitojen tukkuhintaa enemmän kuin olisi ollut tarvetta

virasto teki viime joulukuussa päätöksen jonka mukaan maitoa on myyty tukkumarkkinoilla alihintaan ja markkinat ovat vääristyneet

altian omistuksella on väliä

väliä on myös sillä että omistajilla on riittävät resurssit yhtiön kehittämiseen ja nyt ei taida käytännössä niin olla

kysynkin

näkeekö asianomainen ministeri kilpailuviraston toiminnassa tukkumaidon hinnoittelun osalta ongelmia ja mihin toimenpiteisiin on tarkoitus ryhtyä tilanteen vakauttamiseksi ja luottamuksen kasvattamiseksi

tarvitaan siis laajempia hartioita joista hyötyy koko merkittävä ketju joka tässä keskustelussa on jo tullut esille

valiokunnan lausumaehdotus josta on puhuttu antaa pohjaa laadukkaan omistajapohjan varmistamiselle

kysyisinkin ministeriltä

millaisella aikataululla aiotaan nyt tässä altian kysymyksessä edetä

onko kuinka pian uutisia näkyvissä

arvoisa puhemies

kilpailun ansiosta yleensä hinnat pysyvät kohtuullisina kuluttajan kannalta

mihin toimenpiteisiin ollaan ryhtymässä jotta kuluttajien luottamus kilpailun säätelyyn voidaan jatkossa turvata

arvoisa puhemies

suomalaiset maatilat ovat olleet rakennemuutoksen alla oikeastaan hallituksen koostumuksesta riippumatta jo vuosikymmeniä

tilakoko kasvaa ja tuotanto tehostuu

arvoisa puhemies

tilushankkeilla edistetään näitten olemassa olevien maatilojen rakennetta ja rakenteen paranemista

valtionyhtiöitä realisoidessa tulee kuitenkin mahdollisuuksien mukaan edistää suomalaista omistajuutta

on itseisarvo että perinteiset suomalaiset yhtiöt eivät luisu kokonaisuudessaan ulkomaisiin käsiin vaan että myös suomalaisilla on sanansa sanottavana yhtiöiden tulevaisuudesta

kysymys on siis peltolohkojen yhdistämisestä ja kaikin puolin tämän toiminnan tehostamisesta

kysyisinkin ministeriltä

arvoisa puhemies

maksuvelvollisuuden kytkeminen tiettyyn päälaitteeseen ei erilaisten tekniikoiden kehittymisen myötä ole enää tätä aikaa

yhden kysymysmerkin voi heittää sen osalta onko malli yleisradion kannalta liiankin hyvä kun ottaa huomioon valtiontalouden sopeutustarpeet

en kyllä lähtisi hirveästi kehumaan sitä aikaisemmin esillä ollutta tasauspaikkajärjestelmää koska se oli äärimmäisen monimutkainen ja olisi kestänyt suhteellisen pitkän aikaa saada selville kuinka vaaleissa oikein kävi

budjettirahoituksen kautta säätely olisi helpompaa

budjettirahoitukseen liittyy kuitenkin monia muita ongelmia jotka puoltavat yle veron kaltaista maksua eli valtiolle suoritettavaa vuotuista veroa

se pitää paikkansa että tämä kokonaisuus koko suomen osalta jäi vielä avaamatta ja viemättä loppuun asti

mutta muistuttaisin myös siitä että nyt jäävät olemassa olevat vaalipiiritkin ovat aika moninapaisia

myös vaasan vaalipiiri muodostaa semmoisen kokonaisuuden että siellä kyllä myös bensaa palaa

arvoisa puhemies

suomalainen vilja on monen kotimaisen elintarvikkeen perusta oli sitten kyse leivästä tai lihasta

maa ja metsätalousministeriö teki huoltovarmuuskeskukselle huhtikuun lopulla esityksen ohran ja kauran kylvösiemenen myymiseksi varmuusvarastoista

taustalla oli huoli ohran ja kauran siementen riittävyydestä

arvoisa puhemies

merenkurkun liikenne on puhuttanut täällä salissa jo aikaisemmin ja vauhdikkaat tilanteet vaasan seudulla asian tiimoilta jatkuvat

kysyisin ministeriltä mitä on tapahtunut nyt hallitusohjelmassa mainitulle merenkurkun liikenteen strategialle

vallitseva tilanne ei ministeriön mukaan vastannut huoltovarmuuslaissa tarkoitettuja poikkeusoloja

arvoisa puhemies

suomen talvet ovat olleet viime vuosina enemmän sääntönä kuin poikkeuksena vaikeita vrlle eikä ongelmia ole ainakaan toistaiseksi pystytty kattavasti ratkaisemaan

onko siemenviljaa riittänyt koko maassa kylvöjen onnistuneeseen loppuun saattamiseen jotta hyvää laadukasta suomalaista ruokaa saadaan pöytään myös jatkossa

käsittääkseni silläkin suunnalla on asian tiimoilta nyt herätty ja eikö myös euroopan unionilla ole tähän selkeä intressi

arvoisa puhemies

nyt tarvittaisiin niitä ministerin korostamia pystyyn nostavia voimia

monet haluavat valita junan oman auton sijaan

kuitenkin rautatieliikenteen ongelmat tekevät joukkoliikenteen suosimisen monelle mahdottomaksi kun töihin ja kotiin pitää ehtiä sovittuna aikana

kysyn ministeri kyllöseltä pahimpien talvikelien lähestyessä

viime vaalikaudella hallitus pohti vaalijärjestelmän uudistamista ja minun mielestäni sinänsä hyvää tarkoittavassa esityksessä oli varsin monimutkainen tasausjärjestelmä ja äänikynnys eikä se mielestäni täyttänyt vaalijärjestelmän selkeydelle asetettuja vaatimuksia

jotkut ilmeisesti haikailevat tämän mallin perään

ja tämä kysymys on tällä erää käsitelty vedenottoa vielä yhden kysymyksen mistä saa arvoisa puhemies

on ymmärrettävää että yhdistyviksi esitetyillä alueilla mietitään vaalipiirimuutosten vaikutusta muun muassa aluekehitystyöhön

koulujen päätyttyä tuhannet suomalaiset nuoret siirtyvät kesätöihin

kysyn asianomaiselta ministeriltä

mitä ministeri aikoo tehdä että kuntien käytännöt olisivat yhtenäisiä ja lainsäädäntö selkeä tämän osalta jotta jokainen nuori palkittaisiin ahkeruudestaan

arvoisa puhemies

hallitus on ottanut aktiivisen otteen nuorten työllistämiseen työkaluinaan esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen edistäminen nuorisotakuu ja sanssi kortti

arvoisa puhemies

samaan aikaan kun maatalousministeri on pitänyt suomalaisen viljelijän puolta ja käynyt neuvotteluita maaseutuviraston kanssa keskusta on käynyt maa ja metsätalousministerin kimppuun kuin raivo härkä ja puhuvat jopa äänestyksestä hänen luottamuksestaan

sanssi kortti on tosiaan kuten ministerikin tuossa jo totesi erinomainen mahdollisuus työllistää nuoria

arvoisa puhemies

monet yrittäjät kokevat että aikaa menee lappujen ja lippujen täyttämiseen

erityisesti entinen maatalousministeri anttila on hämmästellyt asiaa

kysyn ministeri ihalaiselta

ensimmäisen kansalaisaloitteen käsittely eduskunnassa on edennyt kansanvallan henkeä noudattaen ja täällä salissa käsittelemme nyt valiokunnan mietintöä

kysynkin

onko aikaisempiin vuosiin tai aikaisempiin rahoituskausiin verrattuna poikkeuksellista että osa tukien maksatuksesta on siirtynyt seuraavalle kalenterivuodelle

valiokunnan kuulemisessa vahvistui näkemys että olemassa olevan lainsäädännön puitteissa on mahdollista kehittää turkiseläinten elinolosuhteita ja hyvinvointia

tämän käsittelyn jälkeen on syytä tehdä selväksi se että kun kansanvalta puhuu niin se on pulinat pois

se tarkoittaa sitä että tämän päätöksen osalta on tärkeää että kaikki osapuolet kunnioittavat niitä ratkaisuja joita täällä eduskunnassa tehdään

siis kaikkien laskentaperusteiden mukaan suuret puolueethan eivät hyödy tästä uudistuksesta vaan tämä tuo kansanvaltaa sillä tavalla että se parantaa pienempien puolueiden mahdollisuuksia ja me kokoomuksessa kannatamme tätä esitystä

kyllä tämä on selkeä osoitus siitä kansanvallan arvostamisesta mitä kokoomus tekee

arvoisa puhemies

ääriesimerkkinä on ollut esityksiä klapinpolttokiellosta ja esille on noussut myös eu komission kanta hirvituhokorvauksista metsänomistajille

kokoomukselle ympäristö ja luonto ovat tärkeitä mutta emme halua suomesta euroopan luontomuseota

mikä on ministerin arvio siitä minkälaisia uusia haasteita suomalaiselle metsätaloudelle on luvassa tulevaisuudessa kansainvälisellä kentällä

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa siis käydään läpi metsähakkeen tuen tulevaisuudennäkymiä ja siihen liittyvää lakiesitystä

siis tähän mennessä hallituskaudella sanotaan tässä hallituskauden loppupuolella erityisesti on kotimaisen energian osalta tehty hyviä ratkaisuja

viime syksynä turpeen verotusta laskettiin metsähakkeen tukea nostettiin ja siltä osin tietyllä tavalla semmoinen hyvä ote biotalouteen on saatu

no nyt näidenkin päätösten osalta jotka tässä ovat meillä käsittelyssä jatketaan turpeen verotuksen alentamista mikä on mielestäni erinomainen asia ja metsähakkeen osalta osalle metsähaketta on tulossa ihan hyvä näkymä

mutta sen sijaan tämän rajauksen osalta josta tässä nyt keskustellaan niin tässä on niin ne ei huomioi huomioin myös sen että tässä on tietynlaisia alueellisia eroavaisuuksia

maa ja metsätalousvaliokuntahan antoi tästä asiasta varsin rapsakan lausunnon jota sitten on talousvaliokunnassa huolellisesti käyty läpi

omastakin mielestäni tämän esityksen suurin haaste ja oikeastaan se kysymysmerkki on tämän todentamisvelvoitteen kautta

oli toisaalta hyvä kuulla kun ministeri tuossa totesi vielä kertauksena että yksittäisiä eriä ei tarvitse erikseen seurata ja näitä tietoja on mahdollista sitten puunkorjuun yhteydessä kohtuullisella byrokratialla hankkia

arvoisa puhemies

ympäristö ja sen hyvinvointi on meille kaikille tärkeä asia mutta toisaalta ihmisen hyvinvointi edellyttää myös työtä ja toimeentuloa ja sen tasapainon on vain löydyttävä

mutta joka tapauksessa tämä on oikeastaan niin sanotusti se ongelman ydin ja jos tässä voidaan tehdä sellainen päätelmä että nämä byrokratiakokonaisuuteen liittyvät kysymykset voidaan ratkaista niin sitten täytyy arvioida onko se kokonaisetu sitten minkäkaltainen näihin muihin asioihin liittyen